mikä on hallituksen rooli rahoitusmarkkinoiden ulkoisen sääntelyn ja valvonnan sekä rahoituslaitosten sisäisen sääntelyn valvonnan ja riskienhallinnan kehittämisessä

onko vaarana se että ohitamme jälleen tämän kriisin olankohautuksella emmekä ole valmistautuneita seuraavaan kriisiin

nyt valmistelussa ovat luonnokset säädösmuutoksiksi joiden tarkoituksena on turvata kaupallisten palvelujen saatavuus sekä tukea keskustojen kehittämistä nykyistä tiukemmalla liiketilojen sijainnin ohjauksella

arvoisa puhemies

maakunta ja yleiskaavaa koskevat lakimuutokset konkretisoivat näitä tavoitteita

sääntely taas on hidasta ja yleensä jälkikäteen reagointia

pankkien sääntelyn ja valvonnan kehittämiseen ei voida suhtautua siten että tarvitaan iso kriisi ennen kuin poliittiset päättäjät kehittävät toimenpiteet uuden ongelman ratkaisemiseksi

milloin liiketilojen sijainnin ohjausta koskeva lakiesitys tulee eduskuntaan

tämä ei välttämättä liity nyt aivan tähän teemaan mutta usein kysytään miksi niin sanotusti varattomillakin on mahdollisuus aina hankkia tällaisissa tilanteissa suomen parhaimmat kalleimmat tuomarit

puheenvuoroni tarkoituksena oli tuoda ilmi se että valtiontakauksissa eduskunnan pitäisi päästä keskustelemaan niistä toimintamalleista joilla tuleva finanssikriisi estetään toteutumasta suomessa ja kansainvälisesti

kunnissa keskustelu köyhtynyt morsiamet jos terveys vähän ja sitten lähetekeskustelua varten edistyksen kaudesta sysmän ja osin kuin myös neuvosto ehdottaa sille nyt toisen sosiaali ja terveysvaliokunta jolle perustuslakivaliokunnanittuvat asiasta arvoisa herra puhemies

ihmiskauppa on räikeimpiä ihmisoikeuksien loukkauksia

ihmiskaupan uhreiksi joutuneilla ihmisillä on suuri riski joutua väkivallan seksuaalisen ja taloudellisen hyväksikäytön sekä laittomien työsuhteiden kohteiksi

työttömyysvakuutusrahaston vakuutusmaksun valvonta laajeni viime vuonna vakuutuslaitostasolta työnantajatasolle

suomeen suuntautuvan ja suomen kautta kulkevaan laittomaan maahantuloon liittyvät ongelmat ovat viime vuosina määrällisesti lisääntyneet ja saavat vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden piirteitä

on erittäin tärkeätä työnantajankin kannalta että työttömyysvakuutusmaksut peritään oikean suuruisina ja että työnantajien työttömyysvakuutusmaksujen perusteeksi ilmoittamat palkkasummat ovat oikealla tasolla

valvonnan kehittäminen parantaa mahdollisuuksia myös työttömyysvakuutusmaksun eriyttämiseen

rajanveto ihmiskaupan ihmissalakuljetuksen parituksen tai prostituution välille on vaikeaa mutta ei ylivoimaista

näin suuri ero vakuutusmaksuprosenttien osalta ei ole perusteltua missään olosuhteissa

koska työttömyysvakuutus vaikuttaa työvoimakustannuksiin voivat yritykset joilla on iso palkkasumma pilkkoa toimintansa pieniin yksiköihin eli niin sanottuihin arvoketjuihin ja näin välttää isot työttömyysvakuutusmaksut

ihmissalakuljetus liittyy monissa tapauksissa kaikkiin edellä mainittuihin asioihin

arvoisa puhemies

lähialueilla eli venäjällä ja baltian maissa on lapsiprostituutiota jolla on tiettävästi myös suomalaista asiakaskuntaa

jos yrityksellä on paljon työntekijöitä ovat työttömyysvakuutusmaksun lisäksi myös muut työvoimakustannukset huomattavan suuret

suomessa lasten tai aikuisten elinkauppa ei ole kovinkaan todennäköistä

suuri työttömyysvakuutusmaksuprosentti voi olla työllistämisen este

ihmiskaupparaportoija on kiitettävästi arvioinut kolmea keskeistä ihmiskaupan vastaisen toiminnan osa aluetta

aivan samoin kuin ed

kankaanniemikin finnverasta olen saanut kyllä paljon palautetta ja on väitetty että toiminta on hidasta mutta viime aikoina kylläkin on nopeutunut paljon

ensiksi ihmiskaupan uhrien auttamista toiseksi ihmiskaupan uhrien maassa oleskelua kolmanneksi ihmiskauppaa koskevaa rikosprosessia sekä asiaa koskevien rangaistussäännösten soveltamista

työttömyysvakuutusmaksun porrastamista sekä palkkasumman että työntekijämäärän mukaisesti tulisi harkita erityisesti nykyisessä tilanteessa jossa yritysten työllistämismahdollisuuksista tulisi pitää huolta

ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmää koskevat raportoijan suositukset ovat hyvin perusteltuja ja pidän niitä toteuttamiskelpoisina

vakuutusmaksua alennettaisiin jos työntekijöiden lukumäärä kasvaa tarkastelujaksolla ja korotetaan jos työntekijöiden määrä on vähentynyt

sen sijaan en ymmärrä raportoijan suositusta siitä että ihmiskaupan uhrin yhteistyövaatimus tutkintaviranomaisten kanssa sekä vaatimus siteiden katkaisemisesta yhteiskaupparikoksesta epäiltyyn poistettaisiin lainsäädännöstä

palkkasummarajoja korotettaisiin vuosittain työehtosopimuksissa määrättyjen prosenttien mukaisesti

rohkeutta järjestelmän uudistamiseen ei ole ollut

koska suomi lähestyy kasvukautta olisi juuri nyt hyvä kehittää työttömyysvakuutusta yritysten työllistämismahdollisuuksia parantavaan suuntaan

tämän suosituksen toteuttaminen rajoittaisi merkittävästi ihmiskauppaa koskevien rikosten selvittämistä

valtion liikelaitosten työttömyysvakuutusmaksujen tulee olla saman suuruisia yksityisten yritysten maksujen kanssa

keskustelu

käyty keskustelu voi esitellä vedostus cards toinen asia kuin myös taustojen selvittäisi talousvaliokunta

yhtä tärkeänä pidän sitä että esitutkintaviranomaisia syyttäjiä ja työsuojelutarkastajia koulutetaan ihmiskaupan uhrien tunnistamiseen sekä ihmiskauppaa koskevan rikostutkinnan tehostamiseen

keskustelu on päättynyt brax työn lähteisiinsä talousvaliokunta

ja sitten heti

puhemiesneuvosto ehdottaa että se myy

eduskunnan seuraavaan täysistunto

kiviranta on tehnyt hyvän aloitteen

toivon että raportoijan suositukset otetaan huomioon ihmiskauppaa koskevaa lainsäädäntöä kehitettäessä

höök kello neljätoista pidettävä

valtio ja kunnat ovat nopeasti velkaantuneet pääasiassa siksi etteivät ne ole varautuneet taloussuhdanteiden vaihteluun eikä voimavaroja ole kohdennettu taantuman seurauksia hillitseviin suhdannepuskureihin

myötätuntoinen samoin asia kaks neljä kaksi viisi kaksi

päivitys tähän lakiin on enemmän kuin tarpeen

arvoisa puhemies

kannatan ed

siis kaikki nämä huomiseen täysistunto

kivirannan aloitetta ja olisi hyvä että koko eduskunta tätä kannattaisi

ja jos niihin uskoa seuraa jos istuu omenapuunissä

onko mitään lisähyvitysjärjestelmää kehitteillä rakentajalle jos hän pyrkii mahdollisimman järkevään rakentamiseen kaikin puolin

neljätoista tämän täysistunto

kun nykyään työstä on tätä

miten velkaa lyhennetään ja korot maksetaan niin että valtiolla ja kunnilla on riittävästi taloudellista liikkumavaraa mikä on valtion ja kuntien velan hyväksyttävä taso

miten verotusta uudistetaan niin että lisääntyvien verotulojen avulla valtion velkataso saadaan hyväksyttävälle tasolle

ensisijainen vaatimus julkisen talouden hoitamiselle on että valtio ja kunnat siirtyvät talouden reaktiivisesta hoitamisesta ennakoivaan hallintaan

tulevat mahdolliset riskit ja uhat on arvioitava ja ennakoitava

opposition ainaislääke on lisävelan ottaminen mutta suomi on pieni viennistä riippuvainen maa eikä sillä ole mahdollisuuksia ylläpitää suhteessa samaa velkatasoa kuin japanilla tai yhdysvalloilla

eräs tapa lisätä kuntien toiminnallista ja taloudellista liikkumavaraa olisi poistaa lainsäädännöstä osa subjektiivisista oikeuksista

myös valtio voi huoletta luopua monista tehtävistä

tiedämme jo nyt että veroastetta pitää nostaa mutta miten

kaikki ovat yhtä mieltä siitä että verotuksen tulee olla tehokas oikeudenmukainen ja hallittavissa

meillä on vaadittu erityisesti varakkaiden verotuksen kiristämistä

vaatimus lienee moraalisesti oikea mutta hyvätuloisten verotuksen merkittävälläkään kiristämisellä ei saada aikaan riittäviä verotuloja

arvoisa herra puhemies

suomen tulonjako on melko tasainen jonka takia keskiluokka maksaa valtaosan veroista

silti verotuksen rakenteella on aina tulonjakovaikutuksia

kulutusveron korottaminen vaikuttaa kielteisesti pienituloisten asemaan

koska ensi vaalikaudella joudutaan korottamaan ehkä merkittävästikin kulutusveroja on samalla lisättävä tulonsiirtoja pienituloisille kuitenkin niin että valtion tulot lisääntyvät

tiilikaisen puheessa erityisesti kiinnitti huomiota tämä yhteistyö yrittäjien kanssa

valtiolla ja kunnilla menee kolme vuosikymmentä ennen kuin julkinen velka on siedettävällä tasolla ja tähän taas päästään menojen vähentämisellä ja verotusta lisäämällä

arvoisa puhemies

pääomatulojen verotuksessa suurimpana ongelmana on ollut erilainen verokohtelu eli kysymys siitä saadaanko pääomatulo korkotuloina pörssilistatun tai listaamattoman yrityksen jaetuista tai jakamattomista voitoista vai omistusasunnosta vai eläkesäästämisestä

sekä ilmasto ja energiapoliittisia toimenpiteitä että tiukkaa talouspolitiikkaa on toteutettava silloin kun kansakunnan menopaine on ikääntymisen takia kovimmillaan

juuri tämän takia on puhuttava rahasta siis siitä kuinka paljon valtion varoja on panostettava jotta pääsemme kohti vähäpäästöistä suomea

oikeudenmukaisinta lienee se että keskimääräinen tulovero ja pääomatulosta perittävä vero ovat melko lähellä toisiaan

toinen ongelma on että hallituspuolueet ovat sulkeneet jo etukäteen pois monia ilmasto ja energiapolitiikan vaihtoehtoja

omasta mielestäni ihmisoikeuksien pitää ilman muuta kuulua molemmin puolin

keskusta on hädin tuskin yhden ydinvoimalan kannalla vihreät vastustavat ydinvoimaa vesivoiman lisärakentamista ja jätteiden käyttöä energiana

on syytä korostaa että kannustava yritysverotus on paras keino talouden taantuman voittamiseen

myös päästöjen vähentäminen lisää energian käyttöä

jos esimerkiksi suosimme sähköautoja liikenteessä lisääntyy sähkön tarve merkittävästi

arvoisa puhemies

verotus ei saa estää yrityksen kasvamista

hallituksen pitää tehdä nopeasti lupapäätös kolmen ydinvoimalan rakentamisesta

odotankin hallituksen kehittävän yritysverotuksen kokonaisuutta niin että se kannustaa yksinyrittäjiä sekä mikro ja pienyrityksiä kasvuun

vaikka ei vesivoiman tehostamisella eikä rakentamisella energiapolitiikkaa ratkaista pidän hyvänä että ainakin kollaja rakennettaisiin

jätteiden energiakäytön laajentamiseen on kannustettava alan yrityksiä

se vaatii tuekseen säätövoimaa mutta kaikki voitava on tehtävä

metsä on suomalaisille tärkeä asia

metsä sitoo hiilidioksidia

siksi metsiä pitää suojella nykyistä enemmän

perkiö on arvostellut sokeaa uskoa jonka mukaan metsän bioenergian hyödyntäminen olisi ilmastolle hyväksi

mikäli metsien biomassan hyödyntäminen energiana on nopeampaa kuin metsien kasvu on tuloksena lisääntyvä hiilidioksidikaasu ilmakehässä

meidän täytyy uudelleen arvioida puumassan hyödyllisyys energialähteenä

jos laskelmat pitävät paikkansa hyödyntämällä puumassaa lisäämme päästöjä emmekä vähennä niitä

tulevaisuusselonteko puhuu älykkäistä ohjauskeinoista

olisi parempi jättää ne sivuun ja tehdä konkreettisia linjavetoja ohjauskeinoista

kuten eilen totesin päästökauppa ei ole ollut kovinkaan hyvä ohjauskeino koska kaupan kustannukset peritään suoraan kansalaisilta

kun vielä päästöoikeudet saadaan puoli ilmaiseksi ei teollisuutemme ole lähtenyt kehittämään päästöjen vähentämiseen soveltuvaa teknologiaa

vähennystä laajennetaan tieto ja viestintätekniikkaa koskeviin asennus kunnossapito ja opastustöihin sekä hankkeisiin joilla parannetaan energiatehokkuutta tai asennetaan ympäristöystävällinen lämmitystapa

arvoisa puhemies

lisäksi päästökaupasta ei ole kansalaisille mitään hyötyä koska markkinat tasaavat sähkön hinnan riippumatta siitä onko se tuotettu päästöttömästi vai runsaspäästöisesti

minäkin kiitän ministeriä tästä koska tämä nyt on tähän tilanteeseen varmasti parasta lääkettä ja kaiken lisäksi se on erittäin tuntuvaa joten sillä on joku merkityskin

kotitalousvähennyksellä on myös työllistävä vaikutus

ehkä parempi keino olisikin ryhtyä verottamaan päästöjä

sillä tuodaan myös harmaan talouden toimijoita laillisen työn piiriin

verottaisimme teollisuutta sen mukaan kuinka paljon päästöjä pääsee ilmaan maahan ja veteen

mitä enemmän vähennystä käytetään ja mitä suurempi vähennyksen määrä on sitä enemmän voidaan luoda uusia työpaikkoja ja vähintäänkin ylläpitää nykyisiä

kotitalousvähennyksen uudistuksella on elvyttävä vaikutus

miksi kotitalousvähennyksen sovellusalaa ei laajennettu kodintekniikan asennus korjaus neuvonta ja opastustöihin